kun eu sääntelyä esimerkiksi viime vaalikaudella talousvaliokunnassa käsiteltiin niin olikohan niin että lähes poikkeuksetta kansallisella lainsäädännöllä sosialidemokraatit olisivat halunneet sitä säätelyä laajentaa koskemaan myös esimerkiksi pieniä yrityksiä vaikka itse direktiivi koski listattuja yrityksiä

mielenkiintoista siinä on että ilmeisesti edustaja mykkänen johtaa eduskunnan energiaryhmää joka esitti hiljattain tässä että lainsäädännöllä kivihiilen käyttö lopetettaisiin nopealla aikavälillä

nyt jos ajatellaan helsingin energian toimintaa niin helsingissä on suuret kivihiilikasat ja käytännössä on tiedossa se että helsingin lämmitys metsähakkeella ei tule onnistumaan

oli tämäntyyppisiä asioita jotka ovat sitten mahdottomia toteuttaa kuitenkin pienissä yrityksissä tai lisäävät merkittävästi kustannuksia tai sitten vaikuttavat siihen perustetaanko yrityksiä ollenkaan

minä pidän hyvänä sitä pääministeri että olette perustanut eilen tämän ministerityöryhmän mutta olisin tiedustellut tästä ministerityöryhmästä vielä onko tälle asetettu varsinaisia tavoitteita

arvoisa puhemies

sopimuksella päätetään suomen mukanaolosta uudessa eurooppalaisessa patenttijärjestelmässä sekä siitä että yhtenäisestä patenttisuojasta annettu asetus ja yhtenäisen patenttisuojan käännösjärjestelyistä annettu asetus tulevat sovellettaviksi myöskin suomessa

suomessa on panostettu cleantechiin merkittävästi ja cleantechin globaalit markkinat kasvavat jatkuvasti lähinnä regulaation ansiosta ja cleantech on ylittänyt tällä hetkellä metsäteollisuuden viennin arvon

kyseessä on blankettilaki jolla saatetaan lakina voimaan yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset

hallituksen esityksessä ehdotetaan myös että eduskunta hyväksyisi annettavaksi selityksen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

kun tätä edustustojen määrää ja sijaintia tarkastellaan niin mitkä ovat ne kriteerit minkä pohjalta tämä karsintatyö tehdään

esitys sisältää myös ehdotukset patenttilain oikeudenkäymiskaaren todistelun turvaamisesta teollis ja tekijänoikeuksia koskevissa riita asioissa annetun lain ulosottokaaren sekä rikoslain muuttamiseksi

mutta siihen että yhtenäistetään poikkeuslupaperusteet sisältyy se riski että nämä alueelliset tarpeet eivät välttämättä ehkä tule sitten jatkossa otetuksi huomioon

siellä tax free myynti kasvaa kymmeniä prosentteja vuodessa

kysynkin ministeriltä että jos nämä nyt laitetaan yhteen aviin ja pyritään yhtenäistämään nämä poikkeuslupien perusteet niin millä tavalla sitten nämä alueelliset erityispiirteet tullaan kuitenkin jatkossa ottamaan huomioon

liittymällä järjestelmään heti sen voimaantulovaiheessa suomi varmistaa parhaiten mahdollisuudet olla kehittämässä järjestelmää suomalaisia toimijoita parhaiten hyödyttäväksi

arvoisa puhemies

edustaja mustajärvi oli huolissaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion puolesta tässä tapauksessa ja tässä tilanteessa hiukan aiheetta

talousvaliokunta katsoo lausunnossaan että uuden patenttijärjestelmän tavoitteena on helpottaa patentointia alentaa kustannuksia ja lisätä oikeusvarmuutta

konesalien sähkövero on tarkoitus tällä esityksellä joka alun perin muuten oli edustaja lindströmin lakialoite jonka hallitus on sitten ottanut omaksi esityksekseen hieno juttu sekin laittaa kakkosluokkaan niin kuin muillakin teollisuuslaitoksilla on

yhtenäispatenttijärjestelmässä patentinhakija voi yhdellä hakemuksella nykyistä vähäisemmillä käännösvelvoitteilla ja yhdellä patenttimaksulla saada patenttisuojan keksinnölleen kaikissa järjestelmän ratifioineissa maissa

toivottavasti se keskustelu mitä täällä on käyty on tätä poliittista retoriikkaa eikä heijasta sitä tietämyksen tasoa tässä asiassa

arvoisa puhemies

muun muassa opettajien ammattijärjestö pitää näitä leikkauksia merkittävänä uhkana uudistuksen tavoitteiden saavuttamiselle ja koulutuksen laadulle

kysynkin ministeriltä

mutta kun kysymyksessä on se että on kysymys vain kauniista sanoista teot puhuvat aivan jotain muuta ja sitten puhe ja teot ovat ristiriidassa niin ilmeisesti se on politiikassa näin

talousvaliokunta pitää oikeusturvan ja oikeuden saatavuuden kannalta tärkeänä että suomeen saataisiin hallituksen esityksessä perustettavaksi puollettu yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaosto

mutta jos katsoo esimerkiksi niitä kokoomuksen päätöksiä joita te olette hallituksessa tehneet joita ihmettelevät suomen pienyrittäjät ja suomen yrittäjät muun muassa niin eiväthän ne teot olleet linjassa ollenkaan puheitten kanssa

tätä taustaa vasten ajatellen tämä googlen investointi haminaan joka tuo satoja uusia työpaikkoja on minun mielestäni erittäin positiivinen uutinen

kyllä ministeri omassa puheessaan kertoi hallitusohjelmasta ja mitä hallitusohjelmaan on kirjattu muun muassa siitä että ympäristöluvitukset helpottuvat ja että turvetuotantoa ajetaan alas niin ettei se korvaudu kivihiilellä

kustannuksista talousvaliokunta toteaa että järjestelmässä mukanaolosta yhtenäispatentin hyödyntämisestä ja mahdollisesta tuomioistuinmenettelystä koituvat kulut ovat vielä osin sopimatta

yrityksillä on todella vaikea saada rahoitusta liittyen ihan vakuuksiin ja tämäntyyppisiin asioihin eikä tilannetta missään tapauksessa ole parantanut sitten tämä pankkivero myöskään jonka tekin tai te yhtenä hallituspuolueena johtavana hallituspuolueena päätitte kuitenkin tehdä

näin sanonkin edustaja mustajärvelle että vain tällä tavalla investoinnit jotka tehdään suomeen turvaavat suomessa pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan

tämänhetkisen arvion mukaan yhtenäispatentin vuosimaksu tulee nykyisiin patenttimaksuihin verrattuna nostamaan maksun progressiota patentin voimassaoloajan loppupuolella

mutta toisaalta samaa mieltä olen edustaja mustajärven kanssa siitä että tämmöinen kansainvälisten yritysten aggressiivinen verosuunnittelu täytyisi saada jollakin tapaa kuriin tai ei jollakin tapaa kuriin vaan niin että näitä yrityksen voittoja ennen veroja ei tästä maasta vietäisi ainakaan siinä määrin kuin tällä hetkellä viedään

tein

uusien turvetuotantoalueitten tuotantoon saanti pysähtyy vähintäänkin viideksi vuodeksi koska näitä ratkaisuja tullaan joka tapauksessa hakemaan korkeimman hallinto oikeuden kautta

se että lakia täsmennetään tältä osin että ilmoitusvelvollisuus koskee työsuhteita on erittäin tärkeä asia

patentti ja rekisterihallitus myöntää jatkossakin kansallisia patentteja ja toimii wipon alaisen kansainvälisen patenttiyhteistyösopimuksen mukaisena tutkivana viranomaisena

edustaja torniainen sanoi tuossa debatin aikana että hän on huolissaan siitä että google ostaa sähköenergian ruotsista tuulivoimaloista

mutta meillä jää kuitenkin vielä mietittäväksi kuinka tämä ulotetaan sitten vapaaehtoistoimintaan ja harrastustoimintaan kuinka siltä sektorilta tunnistetaan ne tilanteet joissa tämäntyyppistä toimintaa tapahtuu

ne eivät ole suinkaan niitä ranskalaisia ja saksalaisia pankkeja

jos googlen strategia on ostaa sähkö nimenomaan tuulivoimalla tuotettuna silloin se että se ostaa sen ruotsista on pelkästään hyvä asia

talousvaliokunnan mukaan on aiheellista pyrkiä vahvistamaan prhn asemaa vastaanottavana ja tutkimukseen osallistuvana euroopan patenttiviraston viranomaisena myös eun ulkopuolisia hakijoita ajatellen

menettelyssä kaikki yksityiskohtaista kaavoitusta rakentamista toiminnan käynnistämistä ja julkista rahoitusta koskevat luvat ja päätökset keskitetään yhdeksi luvaksi jossa on neljä ministeriötä ja valmistellaan toimintamalli yhden valituksen periaatteeksi jossa on sitten om ym ja vm

talousvaliokunta myös toteaa että kun patentoinnista saatavat tulot ovat laskussa on selvitettävä miten prhn toiminnan rahoitus turvataan pidemmällä aikavälillä

lapsi on suojaton näissä asioissa ja näihin liittyy sitten valtavasti häpeää ja piilottelua ja tämä vaikeuttaa entisestään näiden tapausten löytämistä ja niin kuin sanottu harrastustoiminnan puolelle on lisäksi vielä mietittävä niitä keinoja

käytännössä se tarkoittaisi sitä että veronmaksajat osallistuisivat silloin tähän bisnekseen paljon enemmän kuin tällä sähköveron pudottamisella kakkosluokkaan konesaleilta

olennaista on myös että suomalaiset yritykset niin pienet kuin suuretkin mieltävät immateriaalioikeuksien suojan keskeisen merkityksen yritystoiminnalle ja kansainvälistymiselle

tässä on tietysti mukana lause vähennystä vastaava määrä palautettaisiin sijoittajan tuloon osakkeita myöhemmin luovutettaessa

mikäli google ostaisi tämän sähkön suomesta se tarkoittaisi sitä että suomalaiset veronmaksajat osallistuisivat silloin sähkön kautta myöskin tämän yritystoiminnan pyörittämiseen ja se olisi negatiivinen asia

tämä sinällään on ihan ok mutta sitten me tulemme siihen saammeko me tällä sitä kannustavuusvaikutusta sijoitustoimintaan mitä koko hallituksen esityksellä haetaan

yleiskeskustelu päättyi

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

kuten eilen totesin se on merkittävästi kalliimpi kuin meidän perussuomalaistenkin esittämä enkelirahoitusmalli jota hyvin pitkälle tässä hallituksen esitys on kompannut ja minun täytyy sanoa että tämä sipilän malli on kustannusvaikutuksiltaan yli kymmenen kertaa kalliimpi

loogista olisi ja luulisi että ne tahot jotka näitä kovia päästötavoitteita kannattavat ja jopa vaativat yhtä kiihkeästi kannattaisivat ja vaatisivat myöskin ydinvoimaa

kun eilisen jälkeen kävin tätä keskustelua että miksi näin on ja tänään hiukan tutkin tätä asiaa niin edustaja sipilän mallissa luovutustappiot voitaisiin vähentää pääomatulosta eikä luovutusvoitosta niin kuin tämänhetkinen tilanne on

nyt minä en pidä siitä keskustelusta että asetetaan uusiutuvat ja ydinvoima vastakkain keskenään kun täytyy nyt miettiä että mitä ydinvoimalla tuotetaan

sähköä

hallituksen esityksessä ehdotetaan myös muutoksia kuluttajariitalautakunnasta ja liikennevahinkolautakunnasta annettuihin lakeihin sekä kuluttajansuojalakiin sekä velan vanhentumisesta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi teknisluontoinen tarkistus

onko siihen tullut jotain ihan viimeistä tietoa

talousvaliokunta puoltaa yksimielisesti hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina seuraavin huomautuksin

sipilän ehdotusta voi sinällään pitää ihan kannatettavana mutta jos tarkoituksena on tukea siemenvaiheen yritysten rahoitusta niin tässä ammutaan kyllä tykillä kärpästä ihan sen takia että suuri osa tämän uudistuksen veroalesta menee ihan muille tahoille kuin näille siemenvaiheen yrityksille

talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on herätetty kysymys mahdollisuudesta keskittää vakuutussopimuksiin perustuvien riita asioiden käsittely vakuutuslautakuntaan

tämä edellyttäisi kyseisen asiakokonaisuuden rajaamista kuluttajariitalautakunnan toimivallan ulkopuolelle

talousvaliokunta katsoo kuitenkin että toimivallan rajaaminen heikentäisi kuluttajariitalautakunnan asemaa yleisenä käytännössä lähes kaikkia kuluttajasopimuksia käsittelevänä riidanratkaisuelimenä

tässä start up ryhmässä mistä edustaja jungner kertoi täällä edustaa keskustaa edustaja lohi ja lohen kanssa kannattaisi tästä asiasta jutella koska tuottaa lisää mumista aika olennainen minun mielestäni tämäntyyppinen toiminta tehdä niitä toimia millä me saamme yksityistä rahoitusta yritystoiminnan virkistämiseen on aika olennainen juttu

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki koskien eräiden tuoteryhmien kuten sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen laitteiden vaakojen mittauslaitteiden siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähteiden hissien hissien turvakomponenttien pyroteknisten tuotteiden yksinkertaisten painesäiliöiden ja painelaitteiden erillisiä menettelysäännöksiä arviointilaitoksen hyväksymisestä ja nimeämisestä ilmoitetuksi laitokseksi sekä niiden ilmoittamisesta euroopan komissiolle ja muille jäsenmaille

kuluttajariitalautakunnan vakuutusasioita käsittelevän jaoston kokoonpanolla voidaan varmistaa että lautakunnassa on riittävä asiantuntemus myös vakuutusasioiden käsittelemiseen

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri puheessanne otitte esiin tämän turvetuotannon luvituksen ja kerroitte että se on ollut seurausta luvattoman hitaasta ja pahasti takkuilevasta luvituksesta niin että turvetuotantoa ei ole saatu riittävässä määrin käyttöön

mutta jos yhteiskunta tekee sellaisia toimia että me saamme yksityisen rahan liikkeelle meillä on yksityisissä talouksissa suomessakin merkittävästi rahaa ja niin on muuten italiassakin vaikka siellä on julkinen talous kuralla mutta yksityisellä puolella on rahaa ja se raha meidän täytyy saada liikkeelle niin silloin tarvi yksi

lautakunta voi joka tapauksessa ottaa harkintansa mukaan käsittelyyn asian jossa ei todennäköisesti olisi saavutettavissa lisäarvoa sillä että kuluttaja ottaa ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan

asiantuntijakuulemisessa on nostettu esiin myös kysymys siitä voitaisiinko kuluttajaneuvontaa pitää direktiivin mukaisena riidanratkaisuelimenä

hallituksen esitys on siinäkin mielessä hiukan erikoinen että sitä voidaan perustella hyvin mutta sen vastustamistakin voidaan perustella hyvin

talousvaliokunta toteaa että tämän lainsäädäntöhankkeen yhteydessä on tehty hallinnonalojen rajat ylittävää normiston ajanmukaistamistyötä jossa on kattavasti arvioitu tuotesääntelyn uudistamistarpeita

talousvaliokunta ei kuitenkaan pidä tarkoituksenmukaisena että kuluttajaneuvonnasta muodostettaisiin direktiivin tarkoittama riidanratkaisuelin

tässä hallituksen esityksessä esitetään käytännössä kuitupuulle ja sitä järeämmälle puulle puolet siitä tuesta mitä energiapuulle maksetaan

talousvaliokunta toteaa myös että liikennevakuutuksiin liittyvät kuluttajariidat kuuluvat direktiivin soveltamisalaan joten kuluttajalla täytyy olla mahdollisuus saattaa tähän asiaryhmään kuuluvat riita asiat direktiivin vaatimukset täyttävän vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi

talousvaliokunta pitää hyvänä että alan sääntely on tällä tavoin tullut kokonaisvaltaisen arvioinnin kohteeksi

mitä tulee siihen onko tämä hallituksen esitys kompromissiesitys niin kyllä se varmaan sitä on jos metsäteollisuus on lähtenyt siitä että kuitupuulle ja järeämmälle puulle ei pitäisi maksaa tukea ollenkaan

valiokunta myös yhtyy asiantuntijakuulemisessa esitettyyn arvioon jonka mukaan ehdotettu horisontaalisen ja sektorikohtaisen sääntelyn systematiikka selkeyttää ja yhdenmukaistaa tätä normistoa

ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden varmistamiseksi pidetään tarkoituksenmukaisena että myös vahinkoa kärsineiden aloitteesta vireille tulevat erimielisyydet ratkaistaan liikennevahinkolautakunnassa

tämähän tarkoittaa sitten vähintäänkin sitä että kuitupuun hinta nousee ja tällä on varmasti metsäteollisuudelle paljon merkitystä

arvoisa puhemies

edustaja kärnä puhui tässä salissa äskettäin liikaa perittyjen työkyvyttömyysmaksujen palauttamisesta ja vertasi sitä tulipaloon ja sen sammuttamiseen sanoen että väärin sammutettu

tästä aiheutuu epäjatkuvuuskohta näiden laitosten toimintaan mutta samalla valiokunta huomauttaa että tällä hetkellä markkinoilla olevat hyväksytyt tuotteet saavat pitää pääsääntöisesti statuksensa hyväksymispäätöksensä voimassaolon ajan direktiivien muuttumisesta huolimatta

jos kuitupuumotista euronkin enemmän joutuu maksamaan se lisää metsäteollisuuden raaka ainekustannuksia kymmenillä miljoonilla euroilla

yleiskeskustelu päättyi